sitten kun puhutaan tästä kielipoliittisesta ulottuvuudesta niin siinähän on eronsa todella joukko osastolla ja varuskunnalla ja se on myös tuotu sittemmin esille

hallitus yrittää ikään kuin selittää kansalaisille että monet lainsäädännölliset asiat joita on mahdollisesti vaikea ymmärtää ja joiden synnystä on vaikea saada selkoa johtuvat eusta joka tunnetusti ei ole demokraattinen koska esimerkiksi lainvalmistelumonopoli on komissiolla jota ei valita vaaleilla

arvoisa herra puhemies

tämä hallitus poisti kiinteistöveron verotulon tasausjärjestelmästä ja se oli monille pienille kunnille kova isku ja erityisesti esimerkiksi omalla alueellani pohjanmaalla vei lähes kaikilta kunnilta valtavasti rahaa

arvoisa herra puhemies

kyllä minuakin harmittaisi jos olisin luvannut että velkaantuminen taitetaan ja työllisyyttä lisätään

ervvn muutokset joilla välinettä niin sanotusti joustavoitetaan tarkoittavat sitä että etelä ja keski euroopan maiden vastuut tullaan sysäämään suomalaisen veronmaksajan ja vielä tulevienkin sukupol viemme harteille

kyllä tässä nyt on muodostumassa sellainen tilanne että joko se on ministeri wallin joka vetää johtopäätöksensä tai sitten se on todella koko hallitus jos häntä ruvetaan täällä puolustelemaan ja väittämään sellaista että hän ei olisi harhaanjohtanut eduskuntaa

se ei perustunut mihinkään palvelujen turvaamiseen vaan se oli ideologista politiikkaa ja keskittävää politiikkaa

se nimittäin kuuluu näistä kokoomusedustajien puheenvuoroista että ollaan turhautuneita siihen omaan saamattomuuteen ja vähän ollaan kateellisia sille että perussuomalaiset eivät ole joutuneet alentumaan kompromisseihin oman vaihtoehtonsa kanssa

näin ollen eu jäsenyydessä ei ole kyse varsinaisesti kansainvälisestä yhteistyöstä josta jo nykyisellään on maininta valtiosäännössämme vaan kyse on ylikansallisesta päätöksenteosta

ennakoivan tuen antaminen ervvn jäsenelle ja etelä euroopan maiden roskalainojen ostaminen välineen toimesta ovat käsittämättömiä ideoita suomalaisen näkökulmasta tarkasteltuna

jos siellä halutaan tehdä kuntaliitos niin perussuomalaiset antavat kunnalle ja kuntalaisille luvan tehdä sen ja mieluiten jos niitä halutaan tehdä se tehdään neuvoa antavan kuntalaiskyselyn enemmistön turvin

se että eu koostuu jäsenvaltioista ja on siten kansainvälinen ei takaa eun päätöksenteon olevan kansainvälistä yhteistyötä

ilmeisesti juuri siksi perustuslakiin ehdotettu uusi sanamuoto kuuluukin suomi on euroopan unionin jäsen jäsenenä oleminen kun on sinänsä kansainvälistä yhteistyötä

arvoisa herra puhemies

ainoa on ollut tämä kela asia josta olette ristiriitaisia puheita löytäneet

kyllä on pitänyt ihan heristää korvia kuunnellessaan tätä perustuslakivaliokunnan väheksyntää mitä erityisesti kokoomuksen taholta on tänään täällä esiintynyt

sitten näihin kuntaliitoksiin jos niitä halutaan voidaan kannustaa niitä voidaan edistää antamalla kunnon porkkanarahat tehän niin kuin pelaatte sillä koko ajan uhkailette että ette anna ja välillä annatte ja lisäksi lähipalvelut turvataan lailla

sinänsä olette samaa mieltä asiasta sdphän on ollut tästä kela maksusta viime vaalikaudella täysin samaa mieltä perussuomalaisten kanssa

ervvn keinovalikoima tarkoittaa sitä että mikäli ervvssä ei päädytä pääomittamaan pankkeja ja ne voivat kaatua kotivaltioittensa syliin niin näille valtioille annetaan niin sanottua ennakoivaa tukea

toki on erikoinen tilanne että perustuslakivaliokunnassa on jätetty eriäviä mielipiteitä useampi kappale jopa hallituspuolueista ja senkin pitäisi kertoa missä mennään

tuotakoon sekin nyt tässä suurelle yleisölle esiin

arvoisa herra puhemies

perussuomalaiset ovat alusta asti vastustaneet ervvhen liittymistä koska olemme tienneet ettei ervv eli entinen ervm toimi ja olemme aavistaneet mitä toimimattomuuteen tarjotaan lisälääkkeeksi

tilanne on se että uudistus pitäisi aloittaa puhtaalta pöydältä ja jotta se voidaan tehdä niin tätä lakiesitystä ei voi tietenkään silloin hyväksyä

eu jäsenyys on siis kansainvälinen velvoite mutta eun toiminta ja perussopimusmuutokset ovat muuttaneet tuon kansainvälisen velvoitteen luonnetta niin että eu mielisten omatunto on alkanut näin jälkikäteen kolkuttaa

perustellusti voi verrata tätä europolitiikkaa neuvostoliittoon missä ongelmien ilmaannuttua vaadittiin aina lisää sosialismia

nyt vaaditaan lisää eurososialismia

mutta sitten arvoisa puhemies ihan sellaisia yksityiskohtaisia esimerkkejä kysymyksiä mitä herättää tämä hallituksen esitys ja erityisesti tämän täydentävän esityksen jälkeen

kun tiedetään millaisia eurooppalaisia järjestelyjä hallitus on parhaillaan muun muassa euroopan vakausmekanismin ja euroopan rahoitusvakausvälineen muodossa ajamassa niin tämän pettäjien historian tuntien en näe mahdollisena poliittisen synnin anteeksiantamista

valta karkaa yhä kauemmaksi ja ne pienet pääomat ja omaisuusmassat joita keskivertokansalaiselle on kertynyt tulevat uudessa eu liittovaltiossa hitaasti mutta varmasti keskittymään entistä harvempien käsiin

niitä halutaan muodostettavan mutta kun siellä ei ole olemassa muuta kuin seinäjoki niin jos ei niitä muodosteta muita niin tämän hallituksen esityksen mukaanhan käy silloin niin että täällä seinäjoki olisi isäntäkunta siinä perustasolla ja siten se isäntäkunta on tämän lakiesityksen mukaan itse asiassa kaikkien edustaja myös siellä erikoissairaanhoidon sote alueella vaikka kyse olisikin kuntayhtymästä

etenkin nyt kun talous ja rahaliitto emu ja sitä myötä koko eu on niin sanotusti käymistilassa olisi hätiköityä kirjata eu jäsenyys valtiosääntöömme

minusta meidän pitää välttää sitä tilannetta että muutaman vuoden päästä kun koko eun luonne on saattanut muuttua takaisin pelkäksi kansainvälistä yhteistyötä harjoittavaksi hallitusten väliseksi yhteistyöelimeksi eli nykyisen valtiosääntömme tunnistamaksi osallistumiseksi kansainväliseen yhteistyöhön meillä olisi siitä erikseen maininta perustuslaissamme eu jäsenyyden muodossa

jos aikoinaan olisi haluttu lähteä liikkeelle hoitamaan vanhojen poliittisten aatteiden ruokkimaa poliittis taloudellista kriisiä ilman että samalla yritettäisiin muodostaa eurooppaan rappioaatteet pelastavaa liittovaltiokehitystä niin silloin olisi voitu jäsenmaiden toimesta ilman välikäsiä pääomittaa pankkeja ja tulla osakkaiksi pankkeihin

tämä on aikamoinen umpisolmu mikä tässä hallituksen esityksessä ja täydentävässä esityksessä on kikkailtu ja on erittäin tärkeää että hallituksessa edustajat nyt sitten menevät sinne alueelle kertomaan miten tämä voidaan toteuttaa toisin

arvoisa herra puhemies

mitä olen tutustunut näihin lausuntoihin ja myös tähän mietinnön vastalauseeseen ja myös siihen kohtuukriittiseen mietintöön niin olen kyllä itse päätynyt ilman muuta sille kannalle että meillä on puuvarantoja mistä käyttää energiapuuksi myös jämerää puuta

herääkin kysymys onko tässä hallituksen esityksessä nyt kyse paitsi vanhojen syntien anteeksipyytämisestä ja antamisesta myös kannanotosta jossa toivotaan eun kehittyvän kohti liittovaltiota ja suomen olevan edistämässä tällaista kehitystä riemusta kiljuen

mutta tämäpä ei käynyt pääomapiireille jotka eivät halua veronmaksajia bisnekseensä eikä se käynyt kiilusilmäunionisteille joille kriisi tarjosi mahdollisuuden viedä eurooppaa kohti liittovaltiota

toki täällä on että tämä voidaan toteuttaa jotenkin muutoinkin mutta siis aika erikoista lakitekstiä että joku voidaan toteuttaa jotenkin muutoinkin

itse myös kannatan erityisesti yhdistettyä sähkön ja lämmöntuotantoa ja näin ollen näen että se on hyvä asia että tässä on turpeen verotuksen alentaminen mukana mutta olisi ilman muuta pitänyt huomioida se että tässä ei haitattaisi energiapuun käyttöä niin paljon kuin mitä nyt tehdään

arvoisa herra puhemies

arvoisa puhemies

mitä tulee tähän marraskuun loppuun olevaan määräaikaan siitä että kuntien pitää ilmoittaa millä alueella he selvittävät tätä kuntarakennetta niin minä haluan korostaa että perustuslakivaliokunnan mukaan ja perslakivaliokunnan oikeusministeriö täyttä totta

tämä ei ole sinänsä yllätys mutta se mikä on minulle jonkinasteinen yllätys on edellisen ja nykyisen hallituksen avoimen myönteinen suhtautuminen tällaiseen toimintaan

olen laatinut lakialoitteen kansanedustajien eläkkeestä ja sopeutumisrahasta annetun lain muuttamisesta

tähän on kertynyt pääosan perussuomalaisten kansanedustajien allekirjoitukset muita allekirjoituksia ei ole kertynyt aloitteeseen

herra puhemies

tässä viime vuosikymmenten aikana on kokonaisuudessaan harjoitettu mielestäni aika surkeaa omistajapolitiikkaa ja mukana ovat tietysti olleet sekä oikeisto että vasemmistopuolueet ja tietenkin keskusta myös

ja kyllä se aika poikkeukselliselta kuulostaa että on yksi taho jonka lausunnon mukaan mennään kun kuitenkin tilanne on se että puuta ei käytetä täysimääräisesti tälläkään hetkellä

aloitteesta on tiedotettu koko eduskuntaan ja kaikille kansanedustajille ja se on ollut allekirjoitettavissa tuolla pääovella

eli kyllä sitä peiliin katsomisen paikkaa on usealla eri taholla

tämä merkitsee merkittävää toimivallan siirtoa eteenpäin ja ollaan lähellä sitä pistettä jossa toimivallan siirto uhkaa kansanvallan perusteita

arvoisa herra puhemies

tämän keskustelun alussa kulttuuriministeri arhinmäen varjonyrkkeilynäytös perussuomalaisten kulttuuripoliittista vaaliohjelmaa vastaan oli kyllä erinomainen suoritus siinä suhteessa että siinä yhdistyivät hienolla tavalla urheilu ja kulttuuri

siten oma viesti on kunnille että kun näin on niin tavallaan ymmärrän niitä valtuutettuja siellä kunnissa jotka kyseenalaistavat koko tämän pykälän koska minkä takia sinne sitten kirjataan että pitää marraskuun loppuun mennessä ilmoittaa jokin kuntajoukko jolla asiaa selvitetään jos se ei juridisesti velvoita että sillä sitten pitää mennä loppuun asti

on vähän vaikea ajatella että tässä ikään kuin lähdetään valtiollisin toimin tätä nyt näin rajusti varmistamaan metsäteollisuudelle joka toki on meille tärkeä teollisuudenhaara ja ilman sitä ei varmasti puuta käytettäisi niin paljoa ja muutenkin metsien hoito olisi ihan eri tasolla eli paljon huonommalla tolalla

eli onhan se että me keskustelemme kulttuurista ja perussuomalaiset on ottanut aloitteen siinä käsiin ennen vaaleja harmittava tilanne varmasti vasemmistoliitonkin osalta kun teidän puolueelta taitaa puuttua koko kulttuuripoliittinen ohjelma

nämä periaatteet edellä kun mennään niin ei tule näin huonoa tulosta kuin mitä ainakin keskustelun perusteella tuntuu tänään valtaosa edustajista olevan mieltä

arvoisa herra puhemies

jotta tähän nykytilanteeseen on eri jäsenmaissa päästy niin melkoista mielikuvitusta on asioiden oikeellisuuden suhteen taidettu käyttää jo nytkin

se on iso ongelma ja sen kaikki varmasti tunnustavat tässä salissa ja kun täällä sanotaan että on näitä muitakin uudistuksia mitä voi tulla esimerkiksi seuraavalla vaalikaudella jos hallitus vaihtuu tai kun vaihtuu on ihan eri asia viedä sote uudistusta eteenpäin josta jo etukäteen valtiosääntöasiantuntijat julkisuudessa sanoivat että tämä vastuukuntamalli joka on ensisijainen tapa hallituksen mukaan tätä toteuttaa saattaa olla perustuslaillisesti ongelmallinen

itseäni huolestuttavat myös nämä näkymät että esimerkiksi fortumin sähkönsiirtoverkkoa ollaan mahdollisesti liputtamassa ulos

eli ruvetkaa nyt ihmeessä tuottamaan tämäntyyppisiä ohjelmia jotta me saamme tätä keskustelua käyntiin tästä sillä kyllä kulttuuriväeltä on tullut hyvää palautetta perussuomalaisten vaaliohjelmasta

kaiken kukkuraksi perustuslakimme ei tunnista ervvn kaltaista järjestelyä

se herättää sitä keskustelua ja minä oletan että te nuorena ministerinä haluatte sitä lisätä joten pistetään tähän vauhtia ja näin ollen kansa kiinnostuu tästä kulttuurista ja silloin se on elävää se kulttuuri

viime kesänä hiukan myöhemmin kuin nyt eli kesäkuussa hallitus toi tiedonannon eduskuntaan tästä kuntauudistuksestaan ja siinä hallitus silloin linjasi että sote uudistus ja kuntalain uudistus tukevat sitten tätä kuntarakenteen uudistamista

jälkikäteen kun on poliittisesti helpompaa hakea sitten lausuntoa

täytyy myös muistaa se että kun aikoinaan tämä paras hanke lanseerattiin niin siinähän käytännössä pakotettiin kunnat joko liitoksiin tai muodostamaan ylikunnallisia perusterveydenhuollon yhtymiä ja ne ovat tuoneet paljon päällekkäistä tällaista vaikeasti seurattavaa hallintorakennetta

kuitenkin tältä pohjalta nyt lähdetään ikään kuin että on tämä vastuukuntamalli jota tässä ensisijaisesti tarjotaan kun näitä selvityksiä ruvetaan tekemään

tämä on hyvä aloite mikä nyt on käsittelyssä että sidottaisiin indeksiin mutta vielä parempi oli se aloite joka oli alkukaudesta jonka myös itse pääsin allekirjoittamaan kun allekirjoituksia kerättiin

jos se saattaa vaatia esimerkiksi perustuslain säätämisjärjestystä niin on ihan eri asia puhua sentyyppisestä sote uudistuksesta kuin jostakin semmoisesta joka olisi tavallisen lainsäätämisjärjestyksen puitteissa varmuudella toteutettavissa

myös näissä yhteyksissä olisi kyllä pitänyt kuulla kuntalaisia ja mahdollisesti sitten jos siltä olisi näyttänyt pidättäytyä

ja onhan tämä mikä on näiden uudistusten keskeinen tarkoitus ja se tarkoitus on hallituksella nimenomaan se että saadaan aikaan isompia kuntayksiköitä

ja miksi se on perusteltua

nythän perustuslakivaliokunta ei vielä virallisesti ottanut tähän kantaa mutta me voimme ennakoida että siinä on ongelmakohtia koska me kuulemme niitä samoja asiantuntijoita jatkossakin jotka ovat julkisuudessa sanoneet että tässä on marosti

nyt kun se on kohdannut aikamoista vastatuulta erilaisten asiantuntijoiden toimesta tästä on hiukan hallitus perääntynyt mutta koko ajan pitää kynsin ja hampain kiinni tästä perustavoitteestaan

ongelmaksi on nykyisessä tilanteessa kyllä muodostunut se että näitä kokouksia alkaa siellä sun täällä olla niin paljon että niihin ei käytännössä enää löydy välttämättä halukkaita ihmisiä kovin paljon monella ei ole mahdollisuuksia kun ovat työelämässä

kyllä on outoa että lääkettä jos ostaa niin sitä kyllä sitten korvataan mutta jos jollakin sattuu olemaan kyse siitä että lääkkeen asemesta hoitona on ruoka niin sitä ei vastaavasti tällä tavalla kompensoida ja korvata

on se mielenkiintoinen tilanne että edellisellä kaudella täällä oli käsittelyssä tämä tasauspaikkajärjestelmä ja se eduskunnan enemmistöllä hyväksyttiin jätettiin lepäämään vaalien yli

ja joudumme ottamaan asian käsittelyn keskeyttämään istuntotaukoa varten suuri valiokunta johon se oli pantu kokoontuvat kello kahdentoista neliön

siinä mielessä tämä nykyinenkään malli joskaan en nyt ota kantaa vielä tähän uuteen uudistukseen muuten kuin että pakkoliitoksia vastustan ja huonolta se vähän vaikuttaa ei demokratian näkökulmasta mikään sanotaan loistelias ole tämä pitää huomioida

vaalikeskusteluissa ei kai ilmennyt mitään sellaista että kentältä olisi viestitetty sen esitetyn järjestelmän olevan jotenkin erityisen huono

asian käsittely keskeytetään ta kia myös istunto kestivät keskeytetään jotta täysistunto jatketaan kello

siksi ihmettelenkin miten nyt nämä edustajat jotka ovat sen edellisen kauden esityksen puolesta täällä äänestäneet kenties jopa puhuneet nyt sitten hylkäävätkin sen esityksen

arvoisa puhemies

tässä keskustelussa on noussut esille myös se seikka että jotkut ovat kokeneet näin että nämä jotkut kunnalliset liikuntapalvelut kilpailisivat yksityisten palveluiden kanssa ja toki tuollainen teoreettinen näkemys voidaan esittää mutta oma kantani on kyllä se että esimerkiksi kuntosalien osalta kyllä meidän päättäjinä pitää katsella sitä asiaa niin että saadaan näin sairauspoissaoloja sairausmenoja vähennettyä ja esimerkiksi ikääntyvien työkykyä ja terveyttä parannettua

tässä sitä vasta selittämistä nyt kyllä äänestäjille on eivätkä ne selitykset mielestäni ole oikein olleet hyviä ja ovat niin kuin ontuneet

arvoisa herra puhemies

nyt jatkamme kello kaksitoista mahdollisesti ongelmia

edustaja kontula viittasi täällä yksittäisen esimerkin kautta siihen että suomessa syrjittäisiin romaniväestöä työelämässä ja siis että meillä olisi rotusyrjintää

huomiota ovat herättäneet varsinkin ne entiset edustajat joilla työuraa olisi vielä kymmeniä vuosia jäljellä mutta jotka ovat olleet pitkiä aikoja sopeutumiseläkkeen varassa

tämä oli raju takinkääntö ja tietysti siihen nähden mitä nyt on takinkääntöä ehkä viime vaalien jälkeen hallituspuolueiden osalta tapahtunut niin siihen linjaanhan se tietenkin menee ihan nappiin

ymmärrän näin että kun tätä erikseen ministeri virkkuselta kysyin ja hän siihen pyynnöstäni huolimatta ei katsonut tarpeelliseksi vastata tämä vaitonaisuus on myöntymisen merkki

itse te peräänkuulutitte tutkimuksia asiasta ja sen jälkeen te heti perään nostatte yksittäisen esimerkin joka on teidän omakohtainen kokemuksenne tästä asiasta

tätä edellisen kauden esitystä on kritisoitu siitä että siinä ei tuloksia saataisi nopeasti tietoon

minä neuvoisin teitä että jos te jatkossa haluatte tarjota töitä olla mukana siinä työn etsimisessä niin pyytäkää näitä ystäviänne tulemaan suomeen marjakauden aikana

tässä tapauksessa koska siellä seinäjoella edustaja pekkarinen ei ole sitä enemmistöä maakunnan asukkaista tämä malli olisi sitten mahdollinen

minä en tiedä kuinka monelle kansalaiselle on ratkaisevaa vaaleissa saako sen tuloksen heti samana iltana vai meneekö se vaikka seuraavaan iltaan

tällainen turvahan on erittäin mittava sellaista ei varmasti julkinen järjestelmä muuta tunne kuin mitä nyt on sitten tämä vanhojen kansanedustajien sopeutumiseläkejärjestelmä

en ole tästä satavarma mutta toivottavasti se nyt ei ainakaan ollut ylimielisyyttä ministeri virkkuselta vaan vaikeneminen voidaan nimenomaan tulkita myöntymisen merkiksi

omalta kohdaltani eteen on tullut yksi tilanne jossa kuntosaliyrittäjä oli itse paikallisen liikuntalautakunnan jäsen ja oli osallistunut sitten päätöksentekoon siinä kohtaa kun kunnallisen kuntosalin taksoja oli määritelty eikä ollut ymmärtänyt jäävätä itseänsä ja siellä oli taksoja sitten koroteltu aika roimasti kunnallisella puolella ja asiaan jouduttiin sitten jäljestäpäin puuttumaan ihan kaupunginhallituksen toimesta

jos heille ei tarjota aktiivisesti poimintayrityksestä töitä he voivat itse lähteä vaikka teidän kanssanne viikonloppuna keräämään marjoja ja myymään niitä näille yrityksille

aivan aluksi täytyy todeta että hallituksen riskiarvio ervvn osalta on ollut virheellinen

edelleen tässä järjestelmässä vaikka tämä nyt esitetty muutos tulisi tulee tilanteita että se omalle ehdokkaalle ja puolueelle annettu ääni ei menekään hyödyttämään sitä omaa puoluetta

noin yleisesti ottaen tietysti oli nyt oman maakunnan kohdalla miten vain kyllähän tämä on käsittämätön tilanne että meillä ollaan kuntalaisia pistämässä eri kasteihin

kukaan ei kysy sitä kuka ne on poiminut ja minkä maalainen tai rotuinen henkilö vaan ne menevät kyllä kaupaksi ja niille on myös ostajia

miksi näin voidaan todeta

mielestäni siinä ei ole mitään pahaa että jos se ääni jonka antaa omassa vaalipiirissään tietylle ehdokkaalle ja puolueelle ei riitä siellä viemään tätä ehdokasta tätä puoluetta läpi niin se menee hyödyttämään sitä kyseistä puoluetta johonkin toiseen vaalipiiriin jossa se läpimeno on sitten lähellä

siksi en ymmärräkään tätä teidän esimerkkiänne siitä että romaneita syrjittäisiin suomessa työelämässä

tässä tulee sellainen tilanne että ei saa sinne sote alueelle monissakaan maakunnissa sitten tämä peruskunta ollenkaan edustajaa

toivoisin että tämmöisiä tapauksia ei tulisi kauhean paljon eteen ja niihin sitten uskallettaisiin puuttua koska niin kuin sanottua niin kyllä ainakin päättäjien näkökulmasta tämän tilanteen pitää olla ihan selvä että näin niitä terveys eroja nimenomaan vähennetään kun lisätään näitä mahdollisuuksia liikkua

kansalaisia tasa arvoisesti kohtelevan yleisen eläkejärjestelmän uskottavuuden kannalta kansanedustajien sopeutumiseläkekäytäntö olisi syytä lopettaa

hallituksen ministerit kertovat ja tässä tapauksessa ministeri urpilainen kertoo omassa puheenvuorossaan että näin toimittiin sen takia että imf saadaan tällä voimalla mukaan tähän palomuurin tai tulivoiman miksikä ikinä sitä nyt on tässä vuosien saatossa nimiteltykin vahvistamiseen

tämä on puolue ja henkilövaalin yhdistelmä tämä meidän vaali ja minusta jos halutaan täysin henkilövaaliin mennä niin sittenhän pitää vetää täysin henkilövaalina maanlaajuisesti tämä kysymys

nykyisissä oloissa joissa työeläkejärjestelmä on suurien paineiden alla ja joissa taitetun indeksin sekä elinaikakertoimen kaltaiset laskentakäytännöt leikkaavat eläkeläisten ja etenkin nuorten ikäluokkien eläkkeitä ei tiettyjen erityistahojen nauttimaa korkeaa ja vuosikausia kestävää sopeutumiseläkettä voida pitää oikeutettuna

minä ainakin koen että suomi on suomalaisten edunvalvontamekanismi

minusta on kestämätön perustelu hylätä se aiemmin esitetty uudistus

me olemme täällä ratkaisemassa ensisijaisesti suomalaisten asioita

mutta kyllä oma kanta kuitenkin on se riippumatta siitä että imf tähän nyt saatiin että silloin on kai tehty sellainen riskiarvio että jos tätä kapasiteettia ei nyt lähdetä korottamaan oli se sitten ervvn evmn tai imfn osalta niin alkaa rytistä ja silloin kun näin on niin se aiempi riskiarvio on ollut virheellinen ja näin ollen se käsittelyjärjestys täällä suuressa salissa on mahdollisesti ollut virheellinen

ja ainakin minun äänestäjäkunnastani uskon että valtaosa on tätä mieltä ja väitänpä että tämän salinkin osalta valtaosa äänestäjäkunnasta on tätä mieltä

uimataito on keskeinen ja esimerkiksi uimahallien rakentamisen pitää olla yhä edelleen kuntien listoilla vaikka se kallista tietenkin onkin

oudoksuttaa herra puhemies myös se että itä suomessa ovat maakuntavaltuustot laajasti vastustaneet tätä esitettyä vaalipiirijakoa ja toisaalta sitten sinne se väkisin tuodaan

minun mielestäni jos tämän tyyppistä järjestelmää ajaa sitten vähintäänkin pitäisi huomioida se että sitten tulee pitkään kun maa on tässä ilmiselvästi syntyy tarve vaaleille ja siinä täytyy sillä lailla antaa tunnustusta keskustalle että on paljon fiksumpaa kuitenkin ajaa sitten mieluummin vaaleilla valittavia henkilöitä ja sen tyyppistä hallintoa kuin tämän tyyppistä

samoin sitten hiihtoreittien ylläpito on mielestäni kansallinen velvollisuus ja tietenkin ylipäätään näitten pururatojen jotka ovat sitten tätä ilmaista liikuntaa jota voi jokainen yksilö harrastaa ja nuoretkin sitten ilmaiseksi periaatteessa

arvoisa herra puhemies

mitä tämä tällainen demokratia on että väkisin kerrotaan että nyt näin kun tehdään niin tilanne paranee teillä teidän on parempi olla uskokaa nyt

perussuomalaisten viime eduskuntavaaliohjelmassa todetaan seuraavaa

tarpeeksi kovat sanktiot työntekijöittensä työehtoja laiminlyöville työnantajille ay liikkeen kanneoikeus sekä veronumeron luominen ulkomaisille työntekijöille ovat ensimmäisiä askeleita erityisesti ravintola ja rakennusalamme saamisessa tasapainoon

minusta se on erikoista ajattelua

se että perussuomalaiset eivät lopulta neuvottelujen seurauksena lähteneet hallitukseen oli erittäin vaikea ratkaisu

sopeutumiseläkkeen poistolla kansanedustuslaitoksemme antaisi vahvan esimerkin ja panostuksensa valtiontaloudellisiin säästötalkoisiin sekä oma aloitteisesti osoittaisi halunsa poistaa eläkkeitä koskevat epätasa arvoisuudet kansalaisten väliltä